metsästyksen sääntelyn jatkaminen ei vaaranna kansallispuiston perustamisen tavoitteita

kannatan sitä vastalausetta mikä tässä tämän osalta oli jätetty ja mielestäni koko lakiehdotus tulisi hylätä ja laittaa oikealla lailla kunnon valmistelu siitä mitä suomessa tehtäisiin tämän maatalouden byrokratiajärjestelmän purkamiseksi jotta me pääsisimme lähelle sitä että edes normaali lukemiskykyinen suomalainen osaisi ymmärtää ja hallita nämä tukiasiat sillä emme me viljelijät tahallamme mitään vahinkoja ja vääryyksiä tee

tämän vuoksi olemme vastalauseena esittämässä ensinnäkin muutoksen pykälissä tämän nimestä niin että se on konnevedenrautalammin kansallispuisto

vaikka me oppositiona olemme jättäneet useita vastalauseita ja sen mukaan toimineet niin nyt minä toivon että tällaisessa asiassa voisimme nyt kuitenkin kuunnella ja kuulla paikallisia ihmisiä sen verran että yli puoluerajojen myöskin hallituspuolueet kuten edustaja rajamäki sanoi voisivat tulla siihen päätökseen että vähintään tämä nimiasia muutettaisiin mutta harkittaisiin myöskin tätä metsästysasian muuttamista

käsitykseni mukaan hallituksella oli tarkoitus alentaa asumisen hintoja mutta kuitenkin hallitus on monilla eri toimillansa nostanut asumisen kustannuksia

hallitus on karsinut esimerkiksi asuntolainojen korkovähennysoikeutta hallitus on nostanut varainsiirtoveroa hallitus on nostanut kiinteistöveroa

hallitus on asettanut vuokranantajille ja asunnonmyyjille velvollisuuden hankkia kallis laskennallinen energiatodistus sitä nytten kyllä kansalaisadressilla yritetään saada tänne eduskuntaan uudestaan käsittelyyn mutta kustannukset ovat ihan eri luokkaa kuin mitä on etukäteen puhuttu eli paljon kovemmat

hallitus on leikannut lisäksi korjausavustuksia

arvoisa puhemies

olen kiitollinen ympäristöministerille siitä että hän tänään toi esille sitä että siirretään kahdella vuodella ainakin tämä siirtymäaika nytten aluksi

koko tämä laki on yleensä ottaenkin hyvä esimerkki siitä että meillä on lupa miettiä asioita uudelleen

jos me toteamme että kaikki asiat eivät ole ympäristöpuolella lähteneet menemään sillä tavalla kuin pitää mennä niin reilusti katsomaan peiliin ja sanomaan että otamme asian täällä eduskunnassa uuteen käsittelyyn ja yritämme hoitaa sen jatkossa toisella tavalla vähän paremmin

lähtöajatushan tähän jätevesiasiaan oli muuten hyvä sillä selvää on se että sakokaivoista tulevaa vettä ei saa ohjata suoraan vesistöön ja ojiin

minun käsitykseni mukaan suurin osa niistä kiinteistöistä on sellaisia että niiden ei tarvitse tehdä tänä päivänä yhtikäs mitään mutta ilmeisesti ministeriötä tulee tämän talon osalta ohjeistaa uudelleen uudella tavalla niin että he käsittäisivät sen mitä suurin osa kansanedustajista on tässä kuitenkin ilmeisesti tarkoittanut

en usko että tämän nykyisen ympäristöministerin aikana keretään tekemään enää mitään järkeviä muutoksia tämän osalta joten en pane ollenkaan sitä pahakseni vaikka nyt tämä asia seuraavalle hallituskaudelle siirtyy ja otetaan käyttöön esimerkiksi se mitä keskusta on viime syksynä esittänyt ja tuonut esille että nytten lähtökohtaisesti vain ranta ja pohjavesialueilla tulisi tehdä korjauksia näihin kiinteistöihin ja toimintoihin missä tässä jätevesiasioissa tarvitaan muutoksia ja muilla alueilla vasta sen jälkeen kun on olemassa joitain rakennuslupia vaativa toimenpide rakennuslupia jotka vaikuttavat ennen kaikkea näihin jätevesiin silloin tarvittaisiin siinä sitten lupa asioita

arvoisa puhemies

vastaan heinosen esitykseen siitä eikö keskusta kanna vastuuta pienistä ihmisistä ja kasvavista ja tulevasta miten me näihin oireisiin reagoimme

siis tilannehan on se että pienissä kunnissa nykykuntayhteisöissä pystymme vaikuttamaan todella hyvin paikallisten ihmisten lähellä olevien ihmisten asioihin mutta siinä vaiheessa kun mallit menevät suuriksi näemme mitä se suurissa keskuksissa muutenkin on ja se on se että henkinen pahoinvointi helposti kasvaa

toiseksi haluan sanoa tähän näistä suurista sairaanhoitopiiriasioista

meidänhän tulee muistaa että kaikki rakennukset ja jätevesijärjestelmät on jo nyt tehty sillä mielellä että ne täyttävät asianmukaiset ympäristösäännökset

eli tähän mennessäkään eivät ole kyllä pahemmin suomalaiset rakennukset voineet päästää enää pitkään pitkään aikaan jätevesiään vesistöön

ympäristöministeriö ei yksinään pysty päättämään energia asioista

yksinään se pystyy kyllä estämään kaiken ja sen takia minä toivonkin että ympäristöministeriö tekisi yhä läheisemmin yhteistyötä muitten ministeriöitten kanssa jotta me saisimme suomessa aikaiseksi uusiutuvaa monimuotoista energiatoimintaa elikkä ennen kaikkea saataisiin tämä hajautettu energiantuotanto liikkeelle

me saisimme puu jäte ja mitä kaikkia muitakin näitä asioita on mitä voidaan pienissä yksiköissä tuottaa eri puolilla suomea järkevästi kannattavasti toimimaan

tietenkin puustahan pitää ensiksi tehdä järkevämpiä ratkaisuja mitkä ovat pitemmälle vietyjä kehityksiä mutta osa siitä materiaalista on järkevää myös käyttää energiaksi

meillä ovat maalämpöasiat ja minkä verran voidaan meillä käyttää veden nousua laskua meillä on aurinkoasiat ja sitten meillä on nämä tutkimus ja tuotekehityskuviot mitä pitäisi kehittää todella paljon tehdä yhteistyötä

mutta todellakin nämä energia asiat saadaan järkevästi toimimaan suomessa vasta kun ympäristöministeriö ei ole jarruna näille asioille vaan yhteistyökumppanina yhdessä muitten ministeriöitten kanssa viemässä asioita eteenpäin

nyt otetaan käsittelyyn pääluokka

pidän yleensä hyvänä sitä että asiat esitetään positiivisesti ja kannustavasti mutta tässä tilanteessa olisi ollut kyllä järkevää se että tuodaan esille realiteetit ja tunnustetaan mikä todellinen tilanne tällä hetkellä on

näitä perustellaan sillä että kaupunkien lisääntyvä ihmismäärä saadaan asutettua ja ihmiset voisivat kulkea töissä saadaan kohtuuhintaisia asuntoja ja työntekijät liikkumaan kaupunkeihin keskitettäviin ja keskitettyihin töihin

ensin siis rakennetaan kallis rata sitten kalliit uudet asunnot ja sitten siirretään muka muuttohalukkaat muun suomen asukkaat tai ulkomaalaiset tekemään näitä töitä kaupunkeihin töitä jotka on syystä tai toisesta keskitetty kaupunkeihin

meillä on eri puolilla suomea kaivannaiset ja niiden jalostaminen luonnontuotteet maassamme kasvavat puhtaat elintarvikkeet matkailu arktisuus ilmasto hiljaisuus hajautettu energiantuotanto

lisäksi suomen kehittämisessä tulisi huomioida se totuus että eri puolilla suomea toimivissa yrityksissä ja työpaikoissa ovat työntekijät motivoituneempia tuloksekkaampia pysyvämpiä koulutettuja aluesidonnaisia

kannatan pirttilahden tekemää esitystä kokonaisuudessaan

nyt ihmiset ahdetaan väkisin asutuskeskuksiin ja tarpeelliset rahat suomen talouden kehittämiseen käytetään toisten paitojen pesemiseen ja toimintojen entistä suurempaan teennäiseen keskittämiseen

kyse on yleensä perinteisistä saamelaiskulttuuriin kuuluvista elinkeinoista kuten porotaloudesta metsästyksestä luonnonvarojen keräämisestä kalastuksesta ja näihin liittyvistä asioista sekä nykymuotoisista saamelaiskulttuuriin liittyvistä asioista kuten matkailusta

ongelman muodostaa kuitenkin se ketkä ovat saamelaisia ja millä alueella he vaikuttavat ketä tulee kuulla ja mistä alueista on kysymys näistä asioista päätettäessä

toivottavasti saamme tälle asialle aikaiseksi kehittävän ratkaisun eikä tämä asia riitauta enempää ihmisiä

tarvitsemme kaikki voimavarat saamelaisen kielen ja kulttuurin kehittämiseksi

tämä metsästys on monelle ihmiselle erittäin tärkeä asia

vaikka tämä kyseinen konnevedenrautalammin kansallispuiston alue onkin tämmöinen pirstalainen ja tietyn kokoinen niin se muodostaa semmoisen ko konaisuuden suuremmasta suojelualueasiasta

arvoisa puhemies

vaikka muuten olen aikaisemmin tänään sanonut että lisää suojelualueita ei enää tarvita niin olen todella iloinen siitä että teijoon saatiin tämä kansallispuisto sillä tällaisella alueella nämä ovat todella tervetulleita

ensinnäkin tämä päätös mitä tässä nyt tehdään on hyvin todennäköisesti ennakkopäätös sille laajenevallekin suojelualueelle koska todennäköistä on että se alue lähiaikoina laajenee tavalla tai toisella elikkä tullaanko se metsästys kieltämään jatkossa niillä muillakin alueilla ynnä muuta

ennen kaikkea ne ovat tervetulleita sen takia että tällä tavalla saadaan sinne alueelle nyt sitten hoito ja käyttösuunnitelma ja selkeät yhteiset toimenpiteet mitä aletaan sen alueen kehittämiseksi tekemään

vaikka jokainen kansallispuisto käsitellään yksilötapauksena meillä on nyt tämä asia käsittelyssä lähiaikoina meillä on teijon kansallispuisto asia sen jälkeen useita muitakin kansallispuistoasioita on tulossa meille saliin käsittelyyn niin minä ainakin katson että tämä on ennakkopäätös siitä miten me tulemme metsästysasioita jatkossa päättämään eri kansallispuistojen alueella

keskusteluun on

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksesta

sen vuoksi pidän erittäin tärkeänä että nyt tässä tekemämme päätös joka on toivottavasti metsästykselle myönteinen edellä aiemmin esitettyjen perustelujen mukaisesti tulisi olemaan se että me sallimme ihmiselle tärkeän metsästyksen

se on kunnan tärkein työllistäjä eri muodoissaan

nyt näissä lain yleisperusteluissa lukee sillä tavalla että siten lakimuutoksella on hyvin vähäinen taloudellinen vaikutus ja erityisesti vain niille kunnille joilla metsäerän osuus yhteisövero osuudesta on merkittävä

eli tällä on meidän kunnalle merkittävä vaikutus

tämän vuoksi me tulemme varmasti pyytämään ja toivomaan että me saisimme tähän asiaan niin paljon täsmennystä ja tarkennusta että savukosken kunnan tulevaisuuskin saadaan varmistettua

on hyvä että tähän lakitekstiin saatiin matkaan työllistäminen ja työllisyys ja sitten yleisperusteluihin saatiin matkailu

nykytilanne metsähallituksen kanssa toimimisessa on ihan ok mutta yhteiskunnalliset paineet varsinkin nytten kun kaikki yritystoiminta ja kaikki muu on tullut vahvemmin esille kasvavat

seuraava asia mikä näihin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin pitäisi saada matkaan on metsähallituksen teiden käyttö

arvoisa puhemies

meillä on todellakin useita pieniä metsäpalstoja eri puolilla savukoskea niin että puitten kuljettamiseen käytetään valtion metsänhoitoteitä

sitä ei ole kukaan edes ehdollistanut että siitä pitäisi alkaa maksamaan koska tällä hetkellä ne hinnat mitä me saamme metsästä kiinnolta ovat todella huonoja

eli tällä hetkellä kunnat kyllä toteuttavat tämän maatalouslomitusten hoitamisen kunnissa mutta sillä tavalla että ne muodostavat useamman kunnan alueen

nämä hallinnon henkilöt ovat kylläkin kuntien palkkalistoilla mutta käytännössä kustannukset tulevat suoraan sosiaali ja terveysministeriöstä ja melan kautta hoidetaan

nämä hallinnon kustannukset on jo nyt ajettu erittäin alas ja käytännössä en usko että hallintotehtäviä pystyy vähentämään enää juuri lainkaan eli ei enää lainkaan että saisi nämä tehtävät hoidettua

maatalouslomituspuolella taasen on vedetty lomittajien työajat ja kaikki tehtävät niin tiukille että jos nykylainsäädännön mukainen maatalouslomitusasia halutaan hoitaa niin siinä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia lisäsäästöihin

elikkä jos tämä metsänomistaja haluaisi laittaa kuitupuuta myyntiin hänen pitäisi maksaa että hän saa puun markkinoille

tämä ei ole pelkästään meidän alueellamme ja tämän vuoksi nämä yksityisten metsäteiden käyttömaksut pitäisi kohtuullistaa ja miettiä mikä olisi järkevä muoto tässä matkassa

olen itse työskennellyt maaseutuelinkeinohallinnossa kunnissa pitkään ja sen takia tunnen sen sektorin aika hyvin

meidän täytyy miettiä ja työstää hakea sitä sanamuotoa millä tavalla nämä yksityismetsätalouden asiat otettaisiin tässä huomioon että me pystyisimme elämään yhteistyössä metsähallituksen toimintojen kanssa

mutta meillä maassamme on kuitenkin muutamia asioita joihin pitäisi pystyä paremmin kiinnittämään huomiota

ilman muuta eu vaatii sen ja meidän tulee hoitaa myöskin valvonta asiat sen mukaisesti mutta kyllähän tämän valvonnan varmasti voisi kustannustehokkaammin hoitaa

toivottavasti perustuslakivaliokunta omassa mietinnössään puuttuu sitten riittävän tarkasti siihen miten tätä demokratiaa pitäisi pystyä kehittämään myöskin saamelaiskäräjien asioissa

itse omalta osaltani koen että toiminta ei siinä asiassa ole todellakaan demokraattista ja meidän päättäjinä pitäisi pystyä puuttumaan siihen että kaikissa suomen asioissa toimittaisiin demokraattisesti

toinen asia mihin minä tässä asiassa haluan kiinnittää huomiota on se miten me pystyisimme kehittämään nuorten aktiivisuutta näissä demokratia asioissa ja yleensäkin äänestämisessä

lähinnä olen katsonut ja miettinyt ja pohtinut asiaa sillä tavalla että meidän pitäisi saada nykytekniikka enemmän heidän käyttöönsä näissä asioissa

meidän pitäisi meidän oman demokratia asiamme kehittämistä miettiä nykyaikaistamisella enemmän nuorten kielelle kirjoitettuna ja katsottuna miten saadaan somen ja muitten kautta heidät toimintaan matkaan

tätä on enemmänkin kuntien rakennepakettiasiana mainostettu mutta jos puhutaan hallintopuolen asioista ja julkisen sektorin kuluista niin silloin tulisi näkemykseni mukaan ottaa huomioon pikkuisen paremmin myöskin valtion asiat

se tarkoittaa sitä että joka ikinen valtionhallinto hallinto ja valtion organisaatio tutkimuslaitos ja kaikki muut mitä täällä on katsottaisiin erittäin tarkasti läpi

tiettyjä asioita ja toimintoja on järkevää keskittää jatkossakin pääkaupunkiseudulle mutta samanaikaisesti täytyy tietty osa alue hajauttaa sieltä pois

kun me pystymme katsomaan mitä asioita on pääkaupunkiseudulta järkevää hajauttaa pois niin me voimme siirtää niitä alueille paikkoihin missä on meillä olemassa valmiina infraa koulutettua henkilökuntaa motivoitunutta henkilökuntaa valmiit rakennukset nettiyhteys kaikki nämä asiat jotka eivät yhtään lisää kustannuksia

mutta jos me annamme niin kuin tässäkin rakennepaketissa mikä on tänään ollut esillä näitten asioiden jatkossakin mennä eteenpäin toimintojen keskittyä pääkaupunkiseudulle valtio joutuu rakentamaan lisää infraa lisää palvelurakennetta lisää rakennuksia toimintoja ja pääkaupunkiseudun kunnille tulee yhä lisää ja lisää kustannuksia

jos me haluamme saada aikaiseksi pääkaupunkiseudun kunnille säästöjä meidän täytyy katsoa mitä toimintoja voidaan järkevästi hajauttaa pois pääkaupunkiseudulta joten otetaan esille valtion hallinnon ja toimintojen rakennepaketti

ensinnäkin ministerille toistaisin nämä asumisen kustannukset

tämä kyseinen hallituksen esitys on nyt ensimmäisiä tai ehkä ensimmäinen todella suuri byrokratian purkukokonaisuusasia eli on nyt esillä todellakin esimerkkinä siitä millä tavalla me voisimme suomessa harjoittaa toimintoja vähemmällä byrokratialla vähemmällä lupamenettelyllä ja niin että kokonaisuudessaan tulisi edullisemmaksi ja helpommaksi lupien saaminen ja ihmisten työllistäminen ja ihmiset voisivat keskittyä työssänsä siihen mikä on todellisuudessa tuottavaa ja merkittävää työtä

sitten tuossa edellisessä puheenvuorossa niin kuin monessa muussakin puheenvuorossa on tätä kyseistä hallituksen esitystä punnittu myönteiseltä ja kielteiseltä puolelta